arvoisa puhemies

kannatan edustaja maijalan tekemää esitystä

yksityistiet ovat tärkeä osa suomalaista tieverkkoa

vaikka suurin osa yksityisteistä on haja asutusalueilla niin yksityisteitä on myös kaupunkien ja muiden taajamien läheisyydessä

vapaa ajan asuntoja muunnetaan kiihtyvään tahtiin ympärivuotisiksi asunnoiksi joten tien perille tulee olla turvallinen

myös koko ajan lisääntyvä luonnossa liikkumista harrastavien joukko sekä marjastajat ja sienestäjät tarvitsevat kunnossa olevia yksityisteitä

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tämä johtaa väistämättä yksityisteiden kunnon rapautumiseen puuhuollon vaarantumiseen ja satojentuhansien ihmisten aktiiviliikkumisen vaikeutumiseen

tämä hallituksen esitys ja valiokunnan kannanotto ovat yksi hyvä esimerkki siitä että me haluamme ylläpitää perusoikeuksia ja myöskin turvata suomalaisille ja kansoille ne perusoikeudet jotka niille kuuluvat

jättämällä maaseudun ja haja asutusalueiden tiestön hoitamatta hallitus työntää tiestöjen varren asukkaat mökkiläiset ja muut luontoharrastajat takaisin hevosvetoiseen aikakauteen

me haluamme että saamelaisten perusoikeutena on se että he saavat omalla kielellä omassa kulttuurissa omalla paikkakunnalla hyvää kasvatusta ja koulutusta

arvoisa puhemies

tämän saamelaisalueen koulutuskeskuksen keskeisenä tehtävänähän on saamelaisalueen ammatillisen koulutuksen järjestäminen sekä saamen kielen ja perinteisten elinkeinojen elinvoimaisuuden turvaaminen mihin halusimme kiinnittää myöskin kannanotossa sivistysvaliokunnassa huomiota

arvoisa puhemies

erityisesti haluan sanoa sen että koulutusta kun ei ole vain paikallisesti tuolla ylä lapissa on tärkeää että yhteistyökumppaneita ennen kaikkea korkea asteen koulutuksessa löytyy esimerkiksi lapin ja oulun yliopistojen kanssa

arvostettu puhemies kannatan edustaja maijala

euroopan unioni ja komissio astuvat nyt uudelle lainsäädäntötasolle ja tietysti itsenäisen ammatinharjoittajan työajan rajaaminen tällaisella lailla on erittäin hankalaa ja vaikeaa

kannatan edustaja maijalan esitystä

mutta kun liikenne ja viestintävaliokunta asiantuntijoita kuunteli myös ministeriön väkeä tulimme siihen lopputulemaan koko väki että tätä ylimääräistä kirjanpitoa ei tarvita

nytkin kuljettajayrittäjät käyttävät ajo ja lepoaikojen todentamiseen ajopiirtureita joissa nämä asiat on prikulleen laitettu

me laitoimme meidän omaan lausuntoomme että jos rikkeitä kuljetusyrittäjän kohdalla katsotaan toteutuneen niin silloin kuljettajan pitää todentaa ylimääräisellä kirjanpidolla esimerkiksi kun pyydetään näitä kirjanpitomerkintöjä ajopiirtureittenkin osalta

kyllä siinä monelle hallitukselle riittää varmasti tekemistä kuten ministeri totesi

hallitus harjoittaa liikennepoliittista ohjelmaa ja omia kirjauksiaan siitä että alempi tieverkko joustaa kun rahaa on vähän ja se kyllä näkyy maakunnissa

tiet ovat kuoppaisia ja näitä päällystettyjä teitä joudutaan laittamaan sorateiksi

eikö teillä hallituksessa ole tahtotilaa tehdä tuo tasokorotus jo tällä vaalikaudella

leikkaus olisi ollut vältettävissä perustamalla keskustan esittämä infra oy joka on uudenlainen uusien väylien rahoitusmahdollisuus

silloin olisimme voineet jättää tämän perusväylänpidon leikkauksen tekemättä

hallitus lanseerasi kehysriihestä mojovan asuntopaketin ja me odotamme että kohtuuhintaista asuntopolitiikkaa harjoitetaan ympäri suomen

todellakin täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on tyhjillään olevia asuntoja jotka ovat todellinen ongelma tämän kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon ja asumisen suhteen

tämä laki on hyvä askel eteenpäin mutta kyllä tästä paistaa se todellisuus että hallituksen harjoittama keskittämispolitiikka toisaalta tyhjentää maaseutua ja haja asutusaluetta ja laskee siellä asuntojen hintaa ja jättää tyhjilleen asuntoja mutta toisaalta luo painetta tänne pääkaupunkiseudulle kohtuuhintaisten asuntojen saamiseksi

tämä on nurinkurista politiikkaa mutta jos ja kun tällä hallituksen esityksellä voidaan parantaa yhteisöjen taloudellista tilannetta ja myöskin aravalainojen lainaehtoja muuttamalla tätä tilannetta niin hyvä suunta

arvoisa puhemies

perusopetuksen parantamiseen on pop ohjelmaan kymmeniä miljoonia euroja vuosittain luvassa ja joka vuosi on uudet painopisteet ministeriössä haettu tämän rahan käyttämiseen

arvoisa ministeri ammatillisen koulutuksen laajentaminen näitten aloituspaikkojen lisääminen on äärettömän tärkeää ja se että se on saatu mukaan

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunnassa on todellakin meneillään useita lakimuutoksia jotka koskevat seksuaalista koskemattomuutta ja rikoksista tuomittavien rangaistusasteikkoa ollaan koventamassa ja tämä on hyvä suunta

kyseessä on lakimuutos jossa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukattaessa ei enää pystyttäisi menemään sen taakse että siinä ei puolustuskyvyttömän tilaa käytetä hyväksi

jatkossa siis sillä mikä osuus tekijällä on uhrin puolustuskyvyttömyyden syntyyn ei enää olisi merkitystä vaan teosta tuomitaan aina raiskauksena

lakivaliokunnan käsittelyssä tuli myös todellakin ilmi se että nämä raiskausrikosten seksuaaliseen tekoon pakottamisen ja seksuaalisen hyväksikäytön säännökset ovat vanhentuneet

toivotalkoilla valitettavasti koulujen kosteus ja homeongelmia ei saada kuriin

odotamme todella oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta tutkimustietoa ja uusia esityksiä siitä mihin suuntaan näitä raiskausrikoksia ja niistä tuomitsemisia pitäisi suunnata

viestintä on todellakin sähköistynyt ja siirtymiset vanhasta uuteen on tehtävä hallitusti ja tehokkaasti kuten ministeri totesi

arvoisa puhemies

eilisessä valtiopäivien avajaiskeskustelussa te keskityitte tivaamaan keskustalta vaihtoehtoja paremmasta työllisyydestä

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä siitä että yleisradion rahoituksen yhteistyökuviot eduskunnassa tuottivat sen tuloksen että saatiin jonkunlainen sopu siitä yleisradion tulevasta tai nykyisestäkin rahoituksesta yle veron myötä mutta se ei tarkoita sitä etteikö meidän yleisradiolla tälläkin hetkellä ole ja tule olemaan säästökuuri päällä ja mietitä mitä pystytään tuottamaan ja mitä ei

yleisradiolla on suuri asema myös omassa sisällöntuotannossa

tulevaisuudessa kulttuuri viihde urheilu ja monenlainen asiaohjelma ovat tärkeä osa yleä

on selvitettävä miten ohjelmaformaattia voidaan muuttaa jotta lottoarvonnat tulevaisuudessakin olisivat meidän yleistä julkista toimintaa

arvoisa puhemies

hallitus on nyt jakanut ministeritehtävät uudelleen ja pääministeripuolue kokoomus sai tässä sullemulle jaossa liikenneministerin tehtävät

arvoisa herra puhemies

suositukset ja vapaaehtoisuus eivät ole johtaneet alkolukkojen yleistymiseen kuten täällä on moneen kertaan todettu ja siksi tätä lakia nyt käsitellään että ammattiautoilijoiden päihteettömyyden vaatimukset saadaan lain tasolle aste asteelta niin kuin täällä on todettu

pääministeri katainen te olette perustellut liikenneministerin tehtävien uudelleenjärjestämistä hallinto ja kuntaministeri virkkusen tehtäviin sillä että hallituksen kuntauudistus on loppusuoralla

hallitus on saanut aikaan melkoisen ennennäkemättömän kaaoksen kuntakentässä ja leikannut kuntapalveluita suuresti mutta se itse asia ei ole tullut ratkaisuun

ymmärrän täysin sen että hallituspuolueiden edustajia etenkin vihreitä on alkanut tympimään hallituksen kivihiilenmusta politiikka jolla kivihiilen kilpailukykyä on koko ajan verotuksen kautta hyödytetty ja parannettu

parannus ennalta ehkäisee liikenteessä tapahtuvia vaaratilanteita ja poistaa sieltä myöskin riskejä mutta ennen kaikkea parannus on lasten etu tässä asiassa

valiokunta korosti ja nosti esiin perusteluissa sen että kuljettaja toimii liikennekasvattajana ja esimerkkinä lapsille

tällä hetkellä hyödynnämme alle prosentin turpeesta jota voisimme ottaa tuolta soilta

haluan alleviivata sen koska joskus taksisedillä ja tädeillä on todellakin opettajaa enemmän auktoriteettia siihen että he näyttävät esimerkkiä aikuisena miten tiellä maanteillä liikenteessä toimitaan ja tämä on hyvä parannus tähän asiaan

niihin ajatuksiin nähden kotimainen parempi polttoaine turve olisi parempaa politiikkaa turvata kuin se että rahtaamme kivihiiltä kaukaa ulkomailta

koko opposition voimin tehtiin noin kuukausi sitten välikysymys asuntopolitiikasta

arvoisa puhemies

hallituksella olisi ollut mahdollisuus johtaa suomea esimerkillä vähentämällä poliittisten avustajien määrää hallituksessa

no huutoon vastattiin aika nopeasti kehysriihessä ja tämä tukeva asuntopoliittinen toimenpideohjelma tuotiin sitten kehysriihen toimesta eteenpäin

kohtuuhintainen asuminen koko suomessa on tärkeää ja etenkin täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa halpojen vuokra asuntojen perään huudellaan kovasti

nyt hallituksen pienpuolueet saivat lisää avustajia vaikka yhtään uutta tehtävää ei niille vasemmistoliiton pesänjaosta tullut

näiden tyhjien asuntojen kohtaloa itse asiassa ei vain tällä hallituksen esityksellä ratkaista ja siksi toivonkin että ministeri kiinnittäisi huomiota tähän itse ongelmaan miksi tyhjillään olevia asuntoja on olemassa miksi niitä jää sinne haja asutusalueille maaseudulle ja miksi niitä on täällä pääkaupunkiseudulla jossa on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista ja vuokra asunnoista

tietysti taloudellinen hyöty näille taloyhtiöille ja yhteisöille tämän lakiesityksen myötä helpottuu mutta itse asia ei varmastikaan siitä avaudu

kyllä minä edelleenkin peräänkuulutan hyvää aluepolitiikkaa hyvää asuntopolitiikkaa sen myötä että pidämme koko suomen asuttuna ja pidämme huolta siitä että asumisen elämisen työn tekemisen mahdollisuuksia on ympäri suomen jotta tällaista vaikeaa asuntopoliittista ongelmaa ei saada käsiin uudestaan että talot tyhjenevät toisaalla ja toisaalla on pulaa asunnoista

lakivaliokunta on aivan oikein kiinnittänyt huomiota siihen että tulevaisuudessa meidän on varauduttava siihen että vankiluku kasvaa ennakoitua enemmän

rangaistusten painopistettä ei ole pystytty siirtämään riittävästi avolaitoksiin ja on selvää että on ollut värinää myöskin sakon muuntorangaistuksen uudelleenkäsittelemisestä

viime vaalikaudella tehty valvontarangaistuksen uudistus pantavalvonnan tulosta ei sekään ole aivan ottanut siipiä alleen

olen äärimmäisen huolissani rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanteesta

näin parlamentaarisella valmistelulla saadaan tulosta tästä kiitos ministeri kiurulle ja tämä olkoon esimerkkinä muillekin ministereille tällaisen toimintatavan ottamisesta

keskustan eduskuntaryhmänä me nostimme voimakkaasti esille sen että sosiaalinen oikeudenmukaisuus täytyy saada tähän yle veroon yle maksuun ja nyt se on tässä sisällä

siitä olen hyvinkin tyytyväinen

arvoisa herra puhemies

kysynkin nyt arvoisalta ministeriltä

on suorastaan kansalaisten perusoikeus se että kannettava posti kotiin tulee viitenä päivänä viikossa ja myöskin postipalvelut saadaan varsin läheltä

arvoisa herra puhemies

te olisitte voinut jäädä historiaan laittamalla uudistamalla panostamalla perusväylänpitoon

minkä takia te ette kuuntele eduskunnan päätöksiä vaan teillä näyttää olevan kuitenkin rahaa tiukan talouden aikana miljardiluokan pääkaupunkiseudun uusiin väylähankkeisiin

miksi kansallisomaisuudestamme emme pidä kiinni

ja samalla se summa on nolla viisi arvoisa puhemies

olemme juuri jokainen oppineet käyttämään asiamiesposteja siitä vastustuksesta huolimatta kun näitä lanseerattiin suomeen

keskustan eduskuntaryhmä on viikon ajan tarmokkaasti vaatinut vastauksia kahteen peruskysymykseen

itellan päätös tietää monille haja asutusalueilla asuville postipalveluiden katoamista kymmenien kilometrien päähän

yksi on se miten eduskuntaa on johdettu harhaan vaillinaisin perustein liikennepäätöshankkeita tehdessämme

miten hallitus aikoo nyt oikaista tämän virheen

tästä huomaamme että tarvetta suurituloisimpien veronalennukselle ei ole

me esitimme että tiedonanto olisi mahdollinen mutta kuten tiedämme pääministeri on sanonut siihen ei

arvoisa puhemies

ministeri risikko teidän johdollanne istuu nyt parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä

se työn tehtävä on aivan mahdoton jos poliittiset päätökset ovat sellaisia että perusväylänpidon tasokorotusta ei tehdä ja aina vain leikataan

miten tulevat liikennehankkeet tämän vaalikauden osalta mahtuvat seuraavien vuosien kehysbudjettiin vai aiotaanko liikennehankkeita karsia

samoin ihmettelemme suuresti sitä että te päätätte yksityisteiden rahoituksesta vain niin että ensi vuonna on käytettävissä yksi miljoona euroa

meidän kaikki raaka aineemme lepäävät siellä yksityisteitten varrella

myöskin mökkiläiset kulkevat niiden yksityisteitten varrella

arvoisa puhemies

minkä takia myöskin yksityistiet joutuvat näin kovan saneerauksen kohteeksi

liikenneviraston suunnitelmat suurten tiehankkeiden uudelleenarvioinnista on otettu aika tyrmistyneesti vastaan kehä kolmosen ulkopuolella

ministeri kyllönen tätäkö se pitkäjänteinen liikennepolitiikka oikein on

sen omistus kannattavuus talous ovat asioita jotka edelleen sakkaavat pahasti puhumattakaan ympäristökysymyksistä ja asioista